ei tämä varmasti ole yhden naisen sota mutta kyllä minä hoitajana puhun sydämeni kautta nyt kun minä sanon että vanhuksilla pitää olla hyvä hoito ja tehkäämme kaikkemme että tämä toteutuisi

mitä enemmän siellä liikutaan ja mitä useampia sivustoja käytetään sitä todennäköisempää on että siellä voi joutua vaikkapa henkilötietojensa kanssa väärille sivuille ja väärinkäytetyksi

tämä identiteettivarkauden tuominen rangaistavaksi itsenäisenä rikoksena on puhuttanut jo paljon ja siitä on myös julkisuudessa paljon käyty keskustelua sitä on pidetty hyvänä

näin itsekin ajattelen että on todella hyvä että tämä asia otetaan rikoslain piiriin ja myös todellakin esimerkiksi henkilötietojen väärinkäyttöä vastaan lähdetään tällä hallituksen lakiesityksellä toimimaan

peruspalvelujen rahoituksen määräytymiskriteerit ohjaavat vahvasti kuntien toimintaa joten rahoitusmallin tulisi edesauttaa kuntia vahvistamaan olennaisia palveluja sekä kehittää palvelurakennetta pitkän aikavälin tavoitteet mielessä

tämä hallituksen kirjaus on tärkeä ja hyvä ja sitä tukemaan on myös sosiaali ja terveysministeri koordinoinut toimenpideohjelman jonka tavoitteena on vakiinnuttaa pysyvä toimintamalli jonka tavoite on se että siinä huomioidaan aina vaikutukset ihmisiin heidän hyvinvointiinsa terveyteen ja syrjäytymiseen

perussuomalaiset ovat yhtyneet keskustan tekemään vastalauseeseen hallintovaliokunnassa ja kyllä meidän mielestämme tämä nyt käsittelyssä oleva hallituksen esitys heikentää kuntien mahdollisuuksia ja asettaa monet kunnat eriarvoiseen asemaan kuten täällä on monesti jo puhuttu

elikkä on ihan turha siirtyä tästä aiheesta kun me puhumme vapaaehtoistyöstä nyt seuraavaan elikkä te nyt siirryitte ettekä vastannut tähän kaj turusen esittämään kysymykseen vaan etsitte uusia kohteita

tämä hallituksen esitys jättää siihen porsaanreikiä ja täällä on kuitenkin myös semmoisia valiokuntia jotka ovat olleet sitä mieltä että tämän tulisi olla pakollista ja siellä on myös hallituksen edustajia ollut tekemässä tätä päätöstä elikkä kovin jakaa mielipiteitä tämä asia

millaisissa määrissä liikumme ja millä tavalla heidät sitten ohjataan sieltä sijoituspaikkoihin tai kohteisiin ja mikä on heidän tilanteensa

arvoisa herra puhemies

hallitus on hehkuttanut näitä rakenneuudistuksen säästöjä historiallisiksi

tämä on todellakin totta

hallituskauden alussa lapsilisien indeksikorotukset jäädytettiin sen jälkeen jyvitettiin tämä kotihoidon tuki ja nyt sokerina pohjalla ovat nämä lapsilisäleikkaukset

lapsiperheiltä tehdyt säästöleikkaukset ovat suuria

minä kysynkin teiltä

vielä kyllä muistuttaisin siitä mistä täällä on jo paljon puhuttu että kyllä lapsiperheet osallistuvat sitkeästi tämän velkataakan taittamiseen vaikka he ovat itsekin korviaan myöten veloissa

kyllä lapsiperheiden asema on kova he ovat monesti keskituloisia tai alle sen ja kun muun muassa päivähoitomaksuja nostetaan he osallistuvat kyllä sitten niiden myötä myös siihen maksutalkooseen

hyvät edustajat

voimassa olevan lain mukaan työnantajan on pyydettävä työntekijää esittämään ote rikosrekisteristä kun tämä ensi kertaa otetaan työhön alaikäisten kanssa vähintään kolmeksi kuukaudeksi

viime kuussa julkisuuteen tulleessa tapauksessa aiemmin lasten seksuaalisesta hyväksikäytöstä tuomittu oli hakeutunut vapaaehtoistyöhön jossa jatkoi lasten hyväksikäyttöä useiden vuosien ajan

tällaisen häikäilemättömän toiminnan ehkäisemiseksi myös vapaaehtoistyöhön ottajalla tulisi olla samanlainen velvollisuus tarkastaa työntekijän rikostausta kuin työnantajalla suomessa yleensäkin on

lakialoitteessa esitetään että lasten ja nuorten kanssa vapaaehtoistyötä tekevät saatetaan lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain soveltamisalan piiriin

euroopan neuvoston yleissopimus jossa suomikin on mukana lasten suojelemisesta seksuaalista riistoa ja seksuaalista hyväksikäyttöä vastaan antaa kansallista liikkumavaraa rikostaustaotteen esittämiskäytännöissä

sopimuksen mukainen lasten suojelemisen tavoite kuitenkin edellyttää että tässä yhteydessä vapaaehtoistoiminta on otettava huomioon laajemmin mitä suomessa on tehty

omaksuttuja lainsäädäntöratkaisuja on myös arvosteltu koska on katsottu että ne mahdollistavat lapsiin kohdistuneista seksuaalirikoksista tuomitun toimimisen lasten kanssa muun muassa vapaaehtoistyössä

nyt voimassa olevan lain esitöissä on aikoinaan korostettu että laki ennalta ehkäisevästi ohjaa rikostaustaa omaavia henkilöitä hakeutumaan töihin joissa ei työskennellä lasten parissa

olisi suotavaa että samalla tavalla pyrittäisiin ohjaamaan rikostaustaisia henkilöitä pois lasten kanssa tehtävän vapaaehtoistyön parista

tämä tekemäni lakialoite ei harmikseni saanut kannatusta muilta eduskuntapuolueilta

allekirjoittajia ei löytynyt

eikö aihetta koettu tärkeäksi lasten suojelua seksuaaliselta hyväksikäytöltä vai puuttuiko tältä aloitteelta mediaseksikkyys joka näyttäisi olevan hyvinkin tärkeä asia viimeaikaisten lakialoitteiden esiin nostossa ja tuomisessa

osana tätä pakettia hallitus käynnistää myös ohjelman liikenneverkon korjausvelan vähentämiseksi

hallitus tulee huolehtimaan liikennepolitiikassa kokonaisvaltaisesti niin tie kuin rautatieliikenteestä sekä liikenneväylistä muiden liikenteeseen ja viestintään liittyvien tehtävien ohella

kysymys on yhteiskunnalle välttämättömistä toimivista ja turvallisista liikenne ja viestintäyhteyksistä sekä palveluista kestävän kasvun tukemiseksi mahdollistamalla myös uusien digitaalisten palvelujen käyttöympäristön

arvoisa puhemies

kasvupanostuksen kannalta tärkeää on myös rakenteellisten uudistusten tekeminen

tämän lakiehdotuksen mukaan sosiaali ja terveydenhuollon lupa ja valvontavirasto myöntää oikeuden harjoittaa sosiaalityöntekijän sosionomin ja geronomin ammattia

myös esimerkiksi keskeneräisiin väylähankkeisiin tullaan panostamaan

ammattihenkilöiden laillistamisen ja rekisteröinnin tavoitteena on varmistaa ammattitaidon edellyttämä koulutus riittävä ammatillinen osaaminen ja ammattitoiminnan edellyttämät valmiudet sekä mahdollisuus kehittää ja ylläpitää ammattiaan

arvoisa puhemies

esitin siinä että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin geronomitutkinnon liittämiseksi terveydenhuollon ammattihenkilörekisteriin

terveydenhuollon ammattihenkilörekisteriin nyt tällä kertaa geronomia ei liitetä mutta sosiaalihuollon ammattirekisteriin kuitenkin ja se on hyvä asia

arvoisa herra puhemies

on ollut huolestuttavaa että geronomi on ainoa sellainen lääkehoitoon pätevöittävä tutkinto joka ei ole vielä ollut ammattihenkilörekisterissä

olemme saaneet seurata tiestön kunnon heikkenemistä ja viestiä teiden tilanteesta tulee muun muassa ammattiautoilijoilta jotka päivät pitkät liikkuvat teillä

siksikin tähän saadaan nyt muutos ja geronomit kiittävät

geronomeja tarvitaan ja tämä hallituksen esitys tuo meidät entistäkin enemmän niin työnantajien kuin myös ihmisten tietoisuuteen

meillä on nyt voimassa laki vanhustenhoidosta tämä vanhuspalvelulaki ja siinä peräänkuulutetaan myös vahvaa gerontologista ammattiosaamista

siinäkin mielessä on hienoa että tätä lakia nyt saadaan sitten täydennettyä sillä että todella rytinällä tulee kentälle niitä toimijoita jotka hallitsevat nämä ikääntyneiden ihmisten asiat oikein erityisesti

meillä on tehtävää yleisen liikennekulttuurin kohentamisessa sen parantamisessa mutta myös siinä että yksikään onnettomuus ei sattuisi siksi että tiessä on kuoppa ja autoilijan auto karkaa tai siksi että motoristi töksäyttää pyörällään asfalttipaikkauksesta aiheutuneeseen uraan

siinä ei anneta oikeutta laillistetun sosiaalityöntekijän ammattiin edes niille ylemmän sosiaalialan ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneille joilla tutkinto painottuu sosiaalityöhön

eikö heissä olisi juuri se resurssi jota sosiaalityössä kaivataan

otteen voi tilata kotiin täyttämällä kaavakkeen netissä

mikäli otteen tilaaminen muuttuu maksulliseksi tulevaisuudessa maksun tuoma rasitus ei merkittävästi mielestäni haittaa vapaaehtoistyön tekijöitä jotka ovat useimmiten taustaltaan vakavaraisia kuten keskiluokkaisten perheiden isät äidit tai aikuiset lapset

työnantajilta saadun tiedon mukaan esimerkiksi seure tällä hetkellä helsingissä rasitus kohdistuisi ennen muuta eniten vähävaraisiin maahanmuuttajiin joille otteen tilaaminen on muutenkin vaikeampaa

mielestäni opposition välikysymys on ollut hyvä käsitellä ja keskustella täällä koska näin olemme saaneet koko kansan tietoisuuteen kaiken sen mitä liikenteessä tulee tapahtumaan tulevaisuudessa

arvoisa herra puhemies

tällaiseksi voidaan luokitella vaikkapa erilaiset hyötyarvot jotka tarkoittavat arvon saamista siitä kuinka hyödyllinen henkilö on yhteiskunnalle tai vaikkapa työyhteisölle tekemänsä suoritteen kautta

seuratessamme tämän päivän terveydenhuoltoa ja yhteiskuntaa sekä yleistä käytyä keskustelua eriarvoistumisesta ja hyvinvointieroista voimme helposti tehdä sen johtopäätöksen että ihmiset ovat eriarvoisia eikä kaikilla ole samoja oikeuksia hoitoon ja palveluihin

ihmisen arvokkuutta ja samanarvoisuutta voimme pohtia myös ikääntyneiden hoidossa vaikkakin hoidettavat ovat yleensä kaikki ikääntyneitä

meillä on oikeus kysyä ja pohtia ja selvittää kohdellaanko jokaista ikääntynyttä hyvin tasapuolisesti arvokkaasti kohteliaasti hienotunteisesti ja kunnioittavasti ja tähän kuuluvat myös omaishoitajat joskin omaishoitajana voi olla myös nuori ihminen

etiikan ja yhteiskuntafilosofian professori timo airaksinen kertoo kirjassaan vanhuuden ylistys kansakoulunopettajaltaan kuulemansa tarinan eettisen tunteen heräämisestä

vanhusta pidettiin nurkassa ja ruoka aikaan hänelle tarjottiin vain jätteitä puukiposta

samaan aikaan muu perhe aterioi ruokapöydän ympärillä syöden kunnon ruokaa

lapsen herännyt eettinen ajattelutapa ja omatunto olivat herättäneet myös vanhemmat tajuamaan hyvän kristillisen etiikan mukaisen kultaisen säännön tee toiselle se minkä toivoisit myös itsellesi tehtävän

kuka ei pysähtyisi auttamaan vanhusta entäpä ajattelemaan

koska jokainen vanhenee aikanaan ja haluaa varmasti myös tulla hyvin ja inhimillisesti kohdelluksi ei kenelläkään meistä ole syytä tai oikeutta kohdella ketään ikääntynyttä huonosti

arvoisa puhemies

vanhuslakiluonnos on lähtenyt uudelle kierrokselle

toivon että sen sisään kirjataan henkilöstömitoitus vanhusasiamies ja myös sanktiot joita lain rikkomisesta sitten seuraa

myös minä haluan kiittää ministeriä hyvästä puheenvuorosta ja siitä että kerroitte vielä kerran täällä muun muassa nämä panostukset ikääntyneiden asioihin tulevalla kaudella

sotaveteraaneille ovat myös edelliset eduskunnat lisätalousarvioissaan antaneet jonkun verran lisää rahoitusta ja siitä on myös kiittäminen aikaisempaa hallitusta ja edellisiä eduskuntia että tällaista on tapahtunut

edustaja ritva elomaa otti sotaveteraanit täällä esille

ymmärrän toki että rahaa ei ole käytettäväksi ja keinoja tähänkin asiaan puuttumiseen ja sen parantamiseen on löydettävä jollakin muulla tavalla kuin rahalla

tiedustelisin sitä mitä olette tekemässä kehitysvammaisten henkilöiden ja heidän perheidensä sopeutumisvalmennuksen turvaamiseksi tämän vuoden jälkeen

hyvä ministeri

me olemme todellakin sitoutuneet vähentämään päästöjä ja pienhiukkasten vähentäminen on äärettömän tärkeää

toinen kysymykseni koskee arvon ministeri risikko nuorisotakuuta

viime viikolla etsivän nuorisotyön ammattilainen tiedotti että nuorisotakuusta unohtui tämä kuntoutus joka on monesti hyvin tärkeää nuorelle ennen kuin hän siirtyy opiskelemaan tai työelämään

minä kysyisin teiltä hyvä ministeri kantaanne tällaiseen asiaan kun eu komission direktiiviesitys puhtaan liikenteen infrastruktuurista julkaistiin tammikuussa

kysyisin nyt teiltä onko siihen tulossa jotakin parannusta

siellä on sisällytetty maakohtaisia velvoitteita muun muassa sähköautojen latausverkoston rakentamiseksi ja sähköautoilu jos joku voisi olla yksi hyvä asia jolla pystyttäisiin pienhiukkaspäästöjä vähentämään

kun tästä sähköautoilusta puhutaan niin onko tämä hyvää keskustelua ja johtaako se todella johonkin vai mitä mieltä te olette siitä ympäristöministerinä

suomen puolustuksen toimintaympäristö on muutoksessa

keinona tähän esityksessä on kertausharjoituksiin säädetyn nykyisen kolmen kuukauden määräajan poistaminen sotilaalliseen valmiuteen tähtäävän kohottamisen vuoksi